arvoisa puhemies

erilaiset osa aikaiset hoitoratkaisut ovat jo nyt osa perheiden arkea

niin henkilökohtaisen kuin keskustankin näkemyksen mukaan päivähoito ja varhaiskasvatuspalvelujen laaja tarjonta eri tilanteissa oleville perheille on kaikista tärkeintä

meillä esimerkiksi kaakkois suomessa on uusi iso vaalipiiri niin se kyllä asetti ihan uudenlaisia näkökulmia siihen kuinka paljon sitä rahaa pitää olla

ja voin sanoa että lähtökohtani esimerkiksi eivät olleet mitkään maittavat vaan kyllä todella omalla rahalla mentiin ja onneksi nyt sisään päästiin kaikki eivät päässeet

tästä pakollisesta ennakkoilmoituksesta olen ilman muuta samaa mieltä edustaja elon ja myllykosken ja räsäsen kanssa että se olisi minusta hyvä muutos koska kyllä se kokonaissumma ja lähteetkin suunnilleen ovat siinä ennen ennakkoäänestyksiä tiedossa jollain näkökulmalla ja todella äänestäjät pystyvät siinä vaiheessa sitten katsomaan minkälaisista rahalähteistä tämä edustaja rahansa saa

valitettavasti oma näkemykseni joka on osin yhteneväinen valtiontalouden tarkastusviraston taholta esitetyn kritiikin kanssa ei tue tätä esitettyä käsitystä

pitkällä aikavälillä olemme huomanneet kuinka kalliiksi käy politiikka jossa vaikuttavuusarvioita ei tehdä pitkälle aikavälille vaan päätösten pohjana ovat nopeat säästöt

en usko kuitenkaan että kukaan meistä kansanedustajista tai tulevista ministereistä tässä taloudellisessa tilanteessa haluaa lisää kustannuksia edes sinne kymmenen vuoden päähän

ensinnäkin kaksi kaavoitusta vauhdittavaa esitystä on jo tänä syksynä tulossa eduskuntaan ja ensi vuonna on sitten tarkoitus vapauttaa pienimuotoista piharakentamista ja lisäksi uusiutuvan energian laitteiden käyttöönottoa

se on kiistatta edullisin tapa huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista

ilokseni hallitusohjelmasta löytyy linjaus puurakentamisen edistämisestä

otin selvää koululakkautusten taloudellisista vaikutuksista ja hämmästyksekseni sain tietää että suomesta puuttuu kokonaan koululakkautuksen taloudelliseen seurantaan liittyvä tutkimus

kuitenkin meillä on maassamme toiminut jo vuosikymmeniä esimerkiksi koulutuksen arviointineuvosto nykyinen koulutuksen arviointikeskus jonka pääasiallinen tehtävä on nimenomaan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon liittyvien tutkimuksien tuottaminen

kouluverkkoihin liittyvät päätökset ovat suomessa perustuneet pelkästään mututietoon koska mitään tutkimus tai seurantatietoja säästöjen tosiasiallisesta toteutumisesta ei ole ollut saatavilla

sivistysvaltio suomessa päätöksiä ei ole tehty tietoon perustuen vaikka kysymyksessä on monen lapsen ja perheen hyvinvointi sekä sivistyksen perusta

tästä esimerkkinä viime kauden lapsilisien leikkausten kompensoiminen monimutkaisella lapsivähennyksellä joka lisäsi byrokratiaa eivätkä säästöt siksi toteutuneet

toivottavasti tämä tarkoittaa myös sitä että ensi kaudella tehdään päätöksiä tietoon perustuen ja ajetaan lyhyiden valojen sijaan reilusti pitkillä valoilla

hän on sanonut muun muassa että seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten kannalta tasa arvoinen avioliittolaki on viesti yhteiskunnan yhdenvertaisuudesta

en itse ollut täällä viime kaudella äänestämässä tämän tasa arvoisen avioliittolain puolesta mutta iloitsin suuresti siitä lopputuloksesta

isoilta osin kritiikki on perustunut väärään tietoon ja haluankin kiittää edustaja essayahia hyvästä puheenvuorosta koska oppositiolla on myös vastuu oikean tiedon levittämisestä

ministeri tiilikainen hyvin avasi yhtiöittämistä ja tähän liittyen haluan sanoa että minä en halua olla ottamassa sitä riskiä että metsätalouden harjoittaminen joudutaan kilpailuttamaan

valtion omistuksessa säilyvät maat metsät järvi ja merialueet jopa puut säilyvät edelleen valtion omistuksessa

kuten edustaja mainitsi käytännön tasolla lain myötä ei juuri muutosta tapahdu

ja haluan vielä korostaa näitä yhteiskunnallisia velvoitteita jotka ovat siis myös yhtiöllä valiokunnan lisäyksessä olemassa

eli valtion maa ja vesialueiden haltijana tulee huolehtia luonnon monimuotoisuudesta virkistyskäytöstä työllisyyden edistämisestä sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimuksista

nämä on siellä laissa hyvin tarkkaan kirjattu

arvoisa herra puhemies

lakimuutoksia tarvitaan jotta täysipainoinen osallistuminen suomen ulko ja turvallisuuspoliittisten linjausten sekä kansainvälisten velvoitteiden mukaiseen yhteistyöhön on suomelle mahdollista

myös puolustusvoimien tehtäviä on muutettava siten että ne mahdollistavat kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen erityisesti eun yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanotilanteissa

siksi lainsäädäntömme on tuettava sitä tosiasiaa että suomi ottaa lissabonin sopimuksen avunantovelvoitteen vakavasti

suomi on valmis antamaan tarvittaessa muille jäsenvaltioille apua ja odotamme myös saavamme velvoitteen tarkoittamissa tilanteissa apua muilta jäsenvaltioilta

kuitenkin nimenomaan tämä käsittelyssä oleva puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluva esitys sisältää hyvin herkkäluontoisiakin muutosesityksiä joiden yksityiskohtia on syytä vielä valiokuntakäsittelyssä tarkkaan harkita

reserville ja asepalveluksessa oleville osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin on vapaaehtoista ja varusmiesten osalta osallistuminen sisältää myös rajoituksia vaarallisista tehtävistä

toisaalta mistään nopeasta joukkojen lähettämisestä ei joka tapauksessa olisikaan kyse koska suomella ei ole erillistä nopean toiminnan joukkoa ja mukaan tarvitaan lähes poikkeuksetta reserviläisiä joilta siis tarvitaan erillinen suostumus

arvoisa puhemies

lopuksi totean että lainsäädännöllisten lukkojen poistaminen ei kuitenkaan tarkoita että avun antamisesta muille maille tulee arkipäiväistä tai itsestäänselvää

ylimmät valtioelimet harkitsevat tarkkaan lähetetäänkö joukkojamme ulkomaille tai onko suomen mahdollisessa kriisitilanteessa tarvetta tehdä avunpyyntö eu maille

jos mietitään todellisia mahdollisuuksia suomessa jotka ovat vielä käyttämättä niin ne aika paljon tuonne terveyden edistämisen saralle liittyvät

olenkin iloinen että tämä terveyden edistäminen tulee olemaan vahvasti hallituksen ohjelmassa mukana ja pidetään meidät sairaalasta poissa

tämä esitys on yksi esimerkki siitä kuinka yritetään myös taiteilijoiden elämää helpottaa tässä ympäristössä jossa taiteilijoiden toimeentulo koostuu todellakin monesta eri lähteestä

tämä hallituksen esitys koskee apurahataitelijoita eli apurahan saajan olisi sitten kannustavampaa ottaa vastaan lyhytaikainen työsuhde

tämä on pieni lakiesitys mutta kuitenkin selventää hyvin taiteilijoiden oikeutta vastaanottaa työsuhde

tässä voidaan käyttää sitten perusteina juuri näitä piirteitä jotka tässä lakiehdotuksessa on lueteltu jolloin apurahakauden aloittamista voidaan siirtää ja sitten apurahakausi voidaan keskeyttää

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä täällä salissa edustajien toivola ja puumala kanssa siitä että meidän todellakin pitää yhdessä etsiä ratkaisuja siihen että saamme tämän etsivän nuorisotyön varsinkin turvattua ja että se saa jatkoa

minusta on erinomaista että on opettajien kehittämisohjelma käynnistymässä koska opettaja on kuitenkin se ydin kaikessa oppimisessa

olisinkin kysynyt ministeri grahn laasoselta millä tavalla oppimistavat otetaan huomioon tässä koska sitten meitä on niin moneen lähtöön oppijoitakin siellä lapsissa ja nuorissa

yksi esimerkki tästä on hallituksen veropohjantiivistämishanke joka suitsii verosuunnittelua ja verotulojen valumista ulkomaille

keinoja on kuten yritysverotuksen korkovähennysoikeuden rajoitus

arvoisa herra puhemies

täytyy myöntää ihan täältä hallituksenkin puolelta että ei mikään kovin helppo syksy ole ollut uskon ettei ministerilläkään

mutta hyviäkin asioita on

tästä on suomessa erittäin hyvänä esimerkkinä savonlinnan harjoittelukoulu jossa jo seitsemän vuotta sitten otettiin ipadit käyttöön

siellä oppilaat ovat siirtyneet passiivisesta kuluttajasta aktiivisiksi tuottajiksi ja siellä mediakriittisyys on myös erittäin tärkeä arvo ja osa koko koulutyötä

on mahdoton ajatus että voisimme jatkaa jähmettyneisyyden tilassa elämällä velaksi ja maksattaa velkamme lapsillamme

lisäksi isoissa teollisissa hankkeissa otetaan käyttöön lupaprosessien kiirehtimismenettely ja rutiinilupa asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn

kuin varkain enimmäkseen poliittisen päätöksenteon seurauksena olemme kerryttäneet tolkuttomasti sääntelyä ja velvoitteita yrityksille kolmannelle sektorille ja kunnille

ympäristöstä ja työolosuhteista on pidettävä edelleen huolta mutta nyt on aika ottaa käyttöön terve järki paikallinen sopiminen sekä luottamus ihmiseen

arvoisa puhemies

sen lisäksi että näissä kouluissa jaksetaan keskittyä paremmin opintoihin näissä kouluissa myös kiusaaminen on vähentynyt liikunnan ansiosta

yleensäkin terveyden edistämisen toimet yhtenä ohjelman kärkihankkeena ovat parasta elvytystä niin yksilön kuin yhteiskuntammekin tasolla

uusi pääministerimme on sillä tavalla uuden ajan poliitikko että uskon että hän myös ottaa toimivat ratkaisut mielellään käyttöön

arvoisa puhemies

terveystavoitteinen tupakkapolitiikka on yleistynyt useissa maissa ja on erityisen hyvä että tupakkalainsäädäntö tiukkenee ja sitä on säädetty laajasti ja on hyvä että suomalaiset ovat tässä edelläkävijöitä

erityisesti tervehdin ilolla tässä esityksessä sitä että se mahdollistaa nykyistä paremmin puuttumisen parveketupakointiin koska tähän asti tupakoinnin kielto parvekkeella on ollut hankala käytännössä jopa mahdoton toteutettava sillä se on vaatinut toteen näytettäväksi terveyshaitan savusta

nyt laki puhuu savuhaitasta mikä on helpompi näyttää toteen

edustaja kurvinen tuossa lainsäädännön aukottomuudesta puhui ja haluaisinkin vielä tietää onko terveydensuojelulakiin tulossa muutosta joka tukee tätä samaa savuhaittakirjausta

tänään täällä on suhteellisuudentaju kadonnut

jos tarkastelemme esimerkiksi oppilaskohtaista julkista rahoitusta koulutuksen eri asteilla eivät leikkaukset näyttäydy sivistyksen lopettajina

arvoisa puhemies

esimerkiksi toisen asteen uudistuksen yhteydessä tapahtuvat leikkaukset on annettu hyvissä ajoin oppilaitosten tietoon ja ne itse päättävät kuinka säästöt toteuttavat

moni välttää koulutuspaikkojen vähentämiset hallinnollisilla uudistuksilla ja yhteistyöllä toisten oppilaitosten kanssa eli juuri rakenteellisilla uudistuksilla

viime vaalikauden loppumetreillä kaatui onneksemme raksi pienten toimijoiden päälle leikkaus eli toisen asteen leikkaus joka olisi ollut huomattavasti kohtuuttomampi kokonaisuus ja sen lopputulos erittäin keskittävä